oli ihan pakko pyytää tähän vielä puheenvuoro jotta kirjataan kuitenkin pöytäkirjaan että kun edustaja hakkarainen tässä vähän mietiskeli sitä että mitäköhän se perhe tarkoittaa niin kyllä tänäkin päivänä suomalainen lainsäädäntö lähtee siitä että esimerkiksi näissä perheenyhdistämisissä puhutaan nimenomaan tästä ydinperheestä eikä enää isovanhemmista serkuista tai muista kaukaisemmista sukulaisista

siinä mielessä kyllä suomalainen perheenyhdistämislainsäädäntö on kiristynyt jo vuosien saatossa eikä enää ole todellakaan kysymys siitä että varsin pitkältä sukulaisuussuhteista haettaisiin näitä perhesiteitä

mutta sitten ehkä tähän loppuun voi vielä todeta sen että oli ihan hyvä että täällä viitattiin nimenomaan siihen että tällä kolikolla on kaksi puolta

toisaalta tässä on kysymys tästä inhimillisyydestä siitä miten me olemme tottuneet näitä asioita hoitamaan ja niin kuin me ajattelemme että itse ehkä haluaisimme että meitä kohdeltaisiin

kun me olemme kuitenkin tässäkin salissa usein puhuneet siitä että haluamme kohdentaa apua nimenomaan niille kaikista heikoimmassa asemassa oleville ja silloin me puhumme nimenomaan siitä geneven pakolaissopimuksen ytimestä elikkä näistä turvapaikan saaneista tai kiintiöpakolaisista niin olisi minusta aika luonnollista että näiden osalta todella tämä kolmen kuukauden aikaraja olisi hieman pidempi jotta he voisivat todella saada perheensä tänne koska he ovat niitä joilla on tutkittu syy että he ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa ja me olemme täällä kaikki halunneet antaa apumme heille jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa

siltä osin kun tässä pohditaan aina sitä onko perheenyhdistäminen vetovoimatekijä täytyy todeta että siinä yhteydessä kun ihminen saa turvapaikan elikkä hän saa sen tällä ensisijaisuusperiaatteella voidaan kyllä sanoa että sitä kukaan ei saa muuten kuin niin että se tutkitusti pitää paikkansa

kun täällä nyt hallituspuolueidenkin edustajat pitävät hirvittävän tärkeänä sitä että haetaan pohjoismaiden kanssa yhtenäisiä käytäntöjä niin tämähän on nimenomaan ollut se mitä myös oppositiosta on sanottu että haettaisiin niitä

sitten tulee tämä kysymys siinä kun katsotaan tätä toimeentulorajaa että esimerkiksi ruotsissa on paljon pienempi toimeentuloraja kuin suomessa ja ollaan esitetty että suomessa otettaisiin tämä sama käytäntö kuin ruotsissa elikkä sidottaisiin tämä turvattu toimeentulo siihen ulosottokaaressa todettuun suojaosaan

tämä kohtuullistaisi ja auttaisi juuri heitä ketkä ovat jo täällä ja haluaisivat tuoda perheensä suomeen

arvoisa puhemies

kun tätä mietintöä käsitellään on hyvä tulla puhumaan nimenomaan tästä isommasta kuvasta minkä valiokuntakin on hyvin täällä auki kirjannut

todella tämä kevät tulee olemaan kiireellistä aikaa siinä että me löydämme kaikille heille jotka sitten myönteisen turvapaikkapäätöksen ja sitä kautta oleskeluluvan saavat sen kuntapaikan

tähänhän vaikuttaa niin kuin tässä keskustelussa on tullut jo esille keskeisesti se millä tasolla nämä korvaukset sitten ovat ja seuraavatko ne sitä kustannusten nousua mitä niistä palveluista ja niiden tuottamisesta joka tapauksessa syntyy ja onko se silloin kunnalle taloudellisesti mahdollista vielä kun tiedämme että kuntienkin taloudellinen tilanne on heikonlainen

ja siitä pääsemmekin oikeastaan siihen vaateeseen minkä valiokunta niin budjettilausunnossa kuin myös sitten tässä mietinnössä hyvin tuo ilmi että kyllä näitä korvaustasoja pitäisi pyrkiä nostamaan

tähän liittyy olennaisesti myös se mihin täällä edustaja paatero viittasi että kun turvapaikanhakijoille se kuntakorvaus kestää sen kolmisen vuotta ja kiintiöpakolaisille neljä vuotta niin tästä syntyy myös kunnille sellainen tietynlainen kannustin mieluummin ottaa esimerkiksi kiintiöpakolaisia sinne kuntaan kun heistä se korvaus on neljä vuotta ja se taas aiheuttaa sen niin kuin joissain kunnissa olemme nyt jo nähneet että sitten taas niiden henkilöiden tilanne jotka jo vastaanottokeskuksissa tällä hetkellä ovat ovat saaneet myönteisen päätöksen ja odottavat sitä kuntapaikkaa tulee sitten entisestään vaikeutumaan jolloin olisi varmasti järkevää että todella harmonisoitaisiin tämä maksatuksen aika onko se sitten niin että kaikista maksetaan kolme vuotta vai niin että kaikista maksetaan neljä vuotta

arvoisa puhemies

kun kysymyksessä on kansan radio johon kansa hyvin pitkälti luottaa niin tällöin tulee nimenomaan se periaatteellinen kysymys siitä että ketkä sitten päättävät tämän radion toiminnasta

en haluaisi kyllä nähdä suomessakaan sitä kehitystä missään määrin että me edes mahdollistaisimme sen että meillä siirrettäisiin tämä kansan radio hallituksen radioksi

siitä on monissa maissa jo ihan tarpeeksi huonoja esimerkkejä siihen suuntaan suomessa ei millään määrittelyllä kannata lähteä

ja vaikka tässä salissa on osittain jo alettu kohta ylen ohjelmakarttaakin määrittämään uudestaan ja toivoa että sitäkään keskustelua ei täällä käytäisi niin täytyy itsekin nyt hieman pohtia sitä että että jos syy sille että kun joku on spekuloinut sillä että haluttaisiin ylen toimintaa nyt ajaa alas siksi että se on syönyt kaupalliselta puolelta mahdollisuuksia niin minun on vaikea käsittää että sellainen tilanne että julkinen palvelu toimii niin hyvin ja kaupallinen sitten jostain syystä niin huonosti olisi sen julkisen palvelun syy

ja niin kuin pääkaupunkiseudulla kuntien kanssa jo näissä mal sopimuksissa on osaksi sitä prosessia otettu myös tämä kotouttamisen edistäminen olisi varmaan järkevää että tätä käytäntöä laajennettaisiin koskemaan myös muita kaupunkiseutuja jolloin voitaisiin helpottaa sitä taakkaa joka heille nimenomaisesti tästä kotouttamisesta tulee

yhtä lailla kotouttamiseen liittyen olisi varmaan järkevää hieman laajempaakin keskustelua tästä aihepiiristä tässä salissa käydä ja miettiä miten me todella tämän kansallisen haasteen kaikkinensa hoidamme

ja niin kuin täällä on tullut hyvin ilmi niin kyllä kaupallisella puolella pitkälti ne ongelmat johtuvat aivan muista kysymyksistä kuin siitä onko meillä yleisradio vai eikö meillä ole yleisradiota

jos me haluamme että niin tänne tulijat kuin sitten kantaväestökin tästä maahanmuutosta hyötyvät niin se vaatii todella sen että teemme kaiken voitavamme sen eteen että kotouttaminen onnistuu ja uusista suomalaisista tulee myös sitten tämän oman yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentajia

siinäkin mielessä tämä vastalause on hyvin perusteltu että kun mietitään sitä että tämän indeksijäädytyksen osalta vaikutuksia nyt valtion budjetin esimerkiksi alijäämään ei ole toisaalta sillä on kyllä vaikutusta siihen ostovoimaan mikä täällä on otettu huomioon muutaman euron osalta niin olisi kyllä järkevää että tästä periaatteellisesta syystä tämä asia nyt palautettaisiin tähän parlamentaariseen ryhmään ja käytäisiin tämä parlamentaarisesti läpi

jos hyväksyy hallituksen esitykseen satakolmekymmentässä seitsemän viime vuoden valtiopäiviltä sisältyvien yksia kaksi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

ehkä tässä itsekin täytyy todeta se että en missään nimessä ajattele että tällä lainmuutoksella tässä suuressa kuvassa juurikaan isoa muutosta saadaan aikaan ja on totta että tässä tarvittaisiin vielä euroopan laajuisesti monia toimenpiteitä jotta me tämän asian saisimme koko maanosana hallintaan

mutta en malta nyt olla sanomatta sitä vaikka näin oppositiopuolueen edustaja olenkin että ymmärrän ihan hyvin että näinhän yleensä se logiikka menee että pienissä paloissa näitä esityksiä tänne eduskuntaan tuodaan sitten niitä käsitellään ja loppujen lopuksi ne muodostavat sitten isomman kokonaisuuden

pidän sitä aika luontevana että tämmöisissäkin asioissa nyt sitten parlamentti käyttää lainsäädäntövaltaa ja tekee näitä pieniä tiukennuksia nyt kansalliseen lainsäädäntöömme siinä määrin mitä muut euroopan maat ovat jo aikaisemmin tehneet ja mitä myös naapurimaa ruotsi on nyt tekemässä

se mistä itse ehkä haluaisin enemmän tässäkin yhteydessä puhuttavan on todella ne toimenpiteet mitä meillä tuolla välimeren alueella pitäisi tehdä että meillä eun ulkorajavalvonta siellä pitäisi että todella jokainen mantereelle tulija rekisteröityisi asianmukaisesti jolloin meillä olisi tieto siitä kuka eurooppaan on saapunut ja ne toimenpiteet mitä euroopan unionin ja turkin välillä tehdään jotta me pystymme helpottamaan omalta osaltamme sitä turkin tilannetta missä miljoonat pakolaiset kuitenkin tällä hetkellä odottelevat jotta heidän elinolonsa edes hieman parantuisivat

täytyy myös muistaa että näissä talkoissa kun me haluamme hillitä tätä määrää mikä euroopasta turvaa hakee silloin tulee myös pohdittavaksi uudelleen se pitäisikö esimerkiksi kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksessa hallituksen arvioida uudestaan sitä olivatko ne järkeviä päätöksiä joilla me olisimme juuri voineet kohdentaa apua esimerkiksi niille alueille missä pakolaisleireillä tällä hetkellä asiat ovat menossa huonompaan suuntaan ja mistä ollaan sitten hakemassa turvaa euroopasta

näillä toimenpiteillä me voisimme vaikuttaa siihen että tulva eurooppaan olisi paljon pienempi kuin se tällä hetkellä on

täytyy kyllä todeta että edellisellä puhujalla oli varsin kylmä suhtautuminen ihmisiin

jotenkin ymmärrän että hallituspuolueissakin kyllä näitä vaikeita asioita varmasti pitää hoitaa mutta tuli sellainen vaikutelma että ihan kuin tämä olisi perussuomalaisista mukavaa kun ihmisten elämää saadaan vaikeuttaa

varmaan jokainen on tässä salissa sitä mieltä että itse tavoite on kannatettava että me näitä käsittelyaikoja prosessin eri vaiheissa pystyisimme nopeuttamaan ja sitä kautta pystyisimme nopeammin tekemään sitten päätöksiä ja tämä olisi sekä ihan koko yhteiskunnan etu että myös varsinkin näiden suojaa tai turvaa hakevien etu jotta heidän asiansa tulisi mahdollisimman nopeasti käsiteltyä

saati sitten se että jos katsoo tätä velkaantumiskehitystä ja kun te siitäkin moititte niin tänä vuonna otetaan enemmän velkaa teidän toimestanne kuin esimerkiksi viime vuonna

mutta sen olisin kysynyt ministeriltä että nyt kun näitä rakenteita ollaan uudistamassa niin onko todella niin että nyt myös poistetaan ne lainsäädännölliset esteet mitkä liittyvät esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliseen yhteistyöhön jotta sitä yhteistyötä voitaisiin paremmin tehdä ja ehkäpä jo

että jos oikeasti halutaan tätä prosessia nopeuttaa niin nyt ollaan kyllä kiinnitetty huomiota aivan vääriin asioihin

mutta se on periaatteellisesti erittäin iso kysymys kun me menemme puuttumaan jonkun oikeusturvaan ja tässä toivoisi että hallituspuolueet todella osaisivat tätä hieman toiselta kantilta nyt vielä harkita

varsinkin tämän valitusajan lyhentäminen on hankalaa siinäkin mielessä niin kuin täällä on jo todettu että sitten tulee paljon näitä niin kutsuttuja vähän heppoisempia valituksia mistä hallinto oikeus sitten joutuu pyytämään täydennystä pidemmän päälle jolloin se käsittelyaika ei siitä juurikaan lyhene kun hakemuksia ja valituksia täydennetään sitten jälkeenpäin

kun olemme ajatelleet että nimenomaan hyvän oikeusprosessin näkökulmasta on kaikista keskeisintä että kuka ikinä valittaakaan sinne oikeusistuimeen hänellä on parhaat mahdolliset tiedot siinä omassa valituksessaan ja se valitus on tehty sillä tavalla että oikeuden on helppo myös lähteä sitä käsittelemään

tähän valitettavasti tarvitaan näitä avustajia

on hyvä muistaa että nämä turvapaikanhakijat eivät todellakaan osaa esimerkiksi kielellisiä kysymyksiä

heillä ei ole muita valmiuksia arvioida sitä heidän omaa valitustaan ja sen tekemistä jolloin he joutuvatkin kääntymään sitten joka tapauksessa ulkopuolisen avun puoleen ja tämän ulkopuolisen henkilön on todella vaikea lähteä tätä prosessia sitten setvimään jos hän ei ole paikalla ollut jo siinä vaiheessa kun tämä prosessi on alkanut siellä turvapaikkapuhuttelussa

sitten on monia muita pienempiä esityksiä mitä näissä lakiesityksissä on myös mukana joilla tähän yritetään puuttua

mutta mitä tulee ehkä näihin kahteen keskeisimpään kysymykseen tähän valitusaikojen lyhentämiseen ja toisaalta sitten tähän oikeusavun rajaamiseen niin en kyllä usko että ne tulevat näitä kokonaisaikoja juurikaan lyhentämään

arvoisa puhemies

tämä tämänpäiväinen keskustelu on ollut monestakin syystä erittäin tärkeä ja se varmaan kertoo jälleen meille kuinka tärkeätä kuitenkin suomelle koulutus on

sitten se kertoo myös sen että tähän keskusteluun näistä koulutusleikkauksista liittyy paljon intohimoja ja se on ihan ymmärrettävää ensinnäkin sen takia että ne osittain rapauttavat meidän osaamispohjaamme eri tutkimuksien mukaan meidän osaamistasomme laskee ja myös sen takia että on harvoin ollut sellaisia kysymyksiä kun on menty vaaleihin että kaikki puolueet ovat olleet yksimielisiä jostakin asiasta niin kuin siitä että koulutuksesta ei leikata

ja sitten kun vaalien jälkeen päädytäänkin sellaiseen tilanteeseen että hallitus kuitenkin leikkaa niin se aiheuttaa aivan ymmärrettävästi paljon ärtymystä ja tyytymättömyyttä ja sitä varmaan myös täällä salissa vielä monesti tällä kaudella käydään läpi

sitten tähän liittyy myös se että niin kuin tässä keskustelussa moni on sanonut olisi ehkä näiden eurojen sijaan ollut keskeistä puhua tästä koulutuksen tulevaisuudesta ja siitä kehittämisestä

on ihan totta että kyllähän meidän myös eteenpäin pitää katsoa ja löytää sitten niitä ratkaisuja siihen miten me kuitenkin edelleen koulutusta kehitämme ja sitä kautta pystymme nostamaan osaamistasoamme ja myös paremmin vastaamaan siihen haasteeseen minkä muuttuva maailma meille tarjoaa

jo viime kaudella käytiin keskustelua siitä miten vaikka korkea asteella toimipisteverkko järkeistetään millä tavalla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä lisätään

tässä olisinkin toivonut että ministeri olisi vielä enemmän käynyt läpi niitä rakenteellisen kehittämisen suuntaviivoja ja sitä mitä nyt esimerkiksi korkea asteella ollaan tekemässä

millä tavalla lainsäädännöllisiä esteitä puretaan sen edestä että yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat tehdä tiiviimmin yhteistyötä

millä tavalla me mahdollistamme näiden uusien korkeakoulukonsortioiden syntymisen niin tampereelle lappeenrantaan kuin rovaniemelle ja olisiko paikallaan pohtia myös tässä ajassa sitä että me luopuisimme tästä korkeakoulujen duaalimallista mikä meillä ainakin osittain on aiheuttanut sen että meillä on päällekkäisyyttä ja resursseja kuluu ehkä sen takia liikaa

sitten taas kun mennään tänne toiselle asteelle niin sielläkin tämä reformi on kyllä ihan paikallaan mutta on vaikea yleensä tehdä reformeja sillä tavalla että ensin otetaan rahat ja sitten tehdään jonkinnäköisiä uudistuksia

tässä ajassa missä me nimenomaan tarvitsisimme hyvin vahvaa ammatillista koulutusta ja tarvitsisimme sinne panostusta koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet näitä valitettavia säästöpäätöksiä tekemään sillä että siellä on vähennetty jo lähiopetusta

ja sitten viimeiseksi ajattelin puuttua tähän opintotukeen

millekään muulle väestöryhmälle tämän suuruista leikkausta ei olla tekemässä

mitä tulee sitten tähän lainaan niin olisi varmaan kyllä syytä miettiä tässä tilanteessa missä nyt sitten lainankäyttöä opiskelijoille ollaan tuputtamassa lisää se lainahan on sinänsä ihan hyväehtoista ja niin kutsuttua halpaa rahaa että niin kuin täälläkin edustaja parviainen muistaakseni ainakin nosti esille ja myös selvitysmies uusitalo nosti esille tästä hyvityksestä siirryttäisiinkin mieluummin siihen että me turvaisimme sen takaisinmaksun elikkä takaisinmaksu alkaisi vasta siinä vaiheessa kun tietty tulotaso on saavutettu työllistymisen jälkeen ja sitä kautta annettaisiin varsinkin heille jotka tulevat sieltä heikoimmasta asemasta turva ja mahdollisuus ottaa sitten tätä opintolainaa ja hyödyntää sitä

se lähtee meidän tulevaisuudesta tulevaisuuden osaamisesta ja luultavasti siitä osaamisesta millä nimenomaisesti tämä maa tulevaisuudessakin olisi kilpailukyvyn kannalta erittäin hyvä

minun mielestäni tähän kulttuuriin sopisi nyt hyvin selkärankaisesti se että pyytäisitte julkisesti anteeksi näitä petettyjä lupauksia mitä olette tässä koulutuslupauksen ohella antanut

arvoisa puhemies

tässä kun puheeseen nousi tämä siirtolaisuus mistä myös tässä akuutissa tilanteessa on kysymys siitä että ihmiset hakevat parempaa elintasoa niin täytyy siinäkin katsoa mistä se kertoo

missä suurin osa heistä on niin näiden konfliktialueiden välittömässä läheisyydessä naapurimaissa siellä leireillä ja olot koko ajan huononevat

ja sitten tämä siirtolaisuus kertoo myös siitä että meidän maailmassa eriarvoisuus on kasvamassa niin että köyhimpien ja rikkaimpien alueiden välinen ero kasvaa mikä silloin tarkoittaa totta kai sitä että kun tämmöinen elintasokuilu syntyy niin on toisaalta ihan ymmärrettävää että inhimillisistä syistä joku lähtee hakemaan sitä parempaa elintasoa

ja kun me tiedämme kuitenkin että tässä tilanteessa haluamme auttaa juuri niitä ketkä ovat nyt humanitäärisen avun tarpeessa niin silloin meidän tulisi muilla keinoilla sitten pystyä tätä muuta siirtolaisuutta hillitsemään

ja siinä kyllä peräänkuulutan tätä kansainvälistä yhteistyötä jotta me pystyisimme puuttumaan siihen että joka puolella maailmaa elämän perusedellytykset olisivat nyt edes siinä määrin kunnossa ettei olisi välitöntä tarvetta lähteä tavoittelemaan parempaa elämää jostain muualta

arvoisa puhemies

tätä salikeskustelua kun tässä on kuunnellut niin on tullut vähän sellainen muisto mieleen että yleensä on aina tässäkin salissa vaadittu että suomessa tämä aiottava päätöksenteko pohjautuu parhaaseen mahdolliseen tietoon siitä ongelmasta mitä me käsittelemme toisaalta siihen parhaaseen tietoon onko tämä se ratkaisukeino millä tähän ongelmaan vastataan ja sitten kolmanneksi siihen mitkä ovat nämä ratkaisukeinojen vaikutukset

arvoisa puhemies

olen aikaisemminkin tässä salissa todennut että ajattelen nyt kuitenkin niin että meillä jokaisella on tässäkin vaikeassa tilanteessa tavoite tehdä suomessa vastuullista politiikkaa myös näissä maahanmuuttoasioissa ja se minusta tarkoittaa silloin sitä että huomioimme totta kai kantokykymme mutta myös niin että pystymme kantamaan oman vastuumme tässä kansainvälisessä kriisissä ja hädänalaisten auttamisessa

täällä moni on kertonut sitten omia mielipiteitään tästä kilpailukykypaketista työelämäpaketista sen vaikutuksista työllisyyteen ja muihin asioihin ja nämä vaikutukset ovat aika hataralla pohjalla

ja silloin kun nämä kaksi yhdistää sekä tämän kantokyvyn että myös sen halun auttaa hädänalaisia niin silloin lainsäädäntöön kohdistuu nimenomaan se paine että se olisi kohtuullista

ja minusta se on ehkä valitettavaa tässä tämänkin iltaisessa keskustelussa että siihen perusteltuun kritiikkiin ja myös niihin vaihtoehtoisiin esityksiin mitä täällä on tuotu ilmi ei hallituspuolueiden taholta ole haluttu vastata

silti ajatellaan että se määrä pienenee sillä kun me sitten vähennämme sitä kompensaatiota mitä siitä työntekijälle maksetaan

no voi ajatella onko tämä toiminut muualla ja lahden toisella puolella ruotsissa missä on myös avoimesti myönnetty että kun siellä sairauspoissaolot ovat vähentyneet niin se ei ole ollut ainoastaan tämä toimenpide vaan muut toimenpiteet ovat toimineet paljon paremmin kuten esimerkiksi panostukset työhyvinvointiin

ei ole haluttu käydä läpi sitä minkä takia esimerkiksi näissä kolmessa kohdassa mitä sosialidemokraatit ovat nostaneet esille ei voitaisi tätä esitystä kohtuullistaa

koska vaikka näissä kolmessa kohdassa lakiesitystä kohtuullistettaisiin niin tämä tulorajakysymys kuin myös lasten asema että tämä kolmen kuukauden määräaika niin silti tämä esitys olisi tiukempi kuin nykyinen lainsäädäntö

heille kenelle sitä tesissä ei ole muuten määrätty tai tes ei ole voimassa tässähän tulee olemaan sellainen tilanne että kun sitä työntekijä ja työnantaja sitten alkavat työsopimuksessa määrittämään niin eihän työntekijän kannata mennä tämmöiseen neuvotteluun hänellähän on sitten laki turvanaan

ja tältä osin toivoisi että hallituspuolueetkin tulisivat ulos siitä kuoresta että on pakko tehdä kaikkea pahaa näitä ihmisiä kohtaan ja vaikeuttaa heidän elämäänsä ja käytäisiin ihan järjellistä keskustelua siitä että minkä takia esimerkiksi

tämähän nostaa kustannuksia aivan valtavasti kun minä luulin että hallitus yritti tällä paketillaan vähentää niitä kustannuksia eikä nostaa

onko aivan pakko esimerkiksi laittaa lapset siihen asemaan kuin nyt tämä lakiesitys on todella laittamassa

oikeastaan näiden esimerkkien taustalta minusta olisi kyllä syvää viisautta tässä vaiheessa jo käydä tätä asiaa perusteellisesti läpi eduskunnan valiokunnissa ennen kuin lähdemme tekemään mitään sellaista mikä loppujen lopuksi johtaa sitten aivan toisiin asioihin kuin on aiottu

tätä toivoisi että hallituspuolueidenkin edustajat pohtisivat objektiivisesti eivätkä aina ehkä lähtisi tälle samalle polulle missä te olette jo nyt muuten olleet

toistaiseksi jos meillä olisi pelkästään kustannuskilpailukyvyn kanssa ongelmia niin tällä logiikalla esimerkiksi nokian olisi pitänyt pärjätä erittäin hyvin vain myymällä puhelimia vielä halvemmalla tai paperiteollisuuden pitäisi pärjätä vain sillä että se paperi olisi pikkuisen halvempaa

siihenkin että me oppisimme tuotteistamaan ja kaupallistamaan ne innovaatiot mitä meillä suomessa paljon enemmän on pitäisi saada valtion resursseja

tai se miten me ihan yritysten toimintaympäristöä parannamme sillä ovatko esimerkiksi väylämaksut rataverot ja logistiikkakustannukset sillä tasolla että täällä kannattaa joitain tuotteita valmistaa tai se minkä hintaista energiaa täällä tarvitaan ja niin edelleen tai se miten me saamme niitä ulkomaisia investointeja

ajattelin tähän loppuun vain kommentoida tuohon kun edustaja saarakkala nosti ihan hyvin perustellusti nämä kehitysyhteistyön leikkaukset onko niillä korrelaatiota nyt tähän tulvaan mikä ihmisiä lähtee

on kuitenkin tosiasia että ykn pakolaisjärjestö on raportoinut siitä että viime vuonna esimerkiksi näillä heidän ylläpitämillään pakolaisleireillä missä siellä ovat todella rahat loppuneet koska maat eivät ole antaneet enää pakolaisjärjestöille rahaa ylläpitää näitä leirejä on tullut puutetta niin terveydenhuollosta koulutuksesta kuin ruokahuollosta ja se on totta kai saanut ihmisiä myös liikkeelle

se on aivan ilmiselvää että mikäli niillä väliaikaisilla leireillä minne ihmiset sitten sitä ensimmäistä apua ovat lähtemässä hakemaan sieltä sodan jaloista yhä enenevässä määrin olosuhteet heikkenevät tai määrät kasvavat kohtuuttomasti niin se johtaa siihen että yhä suurempi osa lähtee myös siitä eteenpäin

ja tämän takia itse nostin esille tämän että on sillä myös merkitystä kuinka paljon ja minne me juuri kohdennamme esimerkiksi suomen kehitysyhteistyötä

keskustelu päättyi

arvoisa puhemies

elikkä tässä lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia ja rikoslakia siten että vuokratyövoiman käyttäminen niin sanottuna rikkurityövoimana kielletään lakossa olevien työntekijöiden korvaamiseksi vuokratyöntekijöillä

niin sanottujen vuokratyörikkureiden käyttäminen työtaistelutilanteissa on katsottava vakavaksi järjestäytymisvapauden loukkaukseksi

siellähän siis tapahtui näitä uhkailuja ja valmistelutoimenpiteitä vuokratyövoiman hankkimiseksi mahdollisen tulevan lakonalaisen työn suorittamiseksi

kyseisessä tilanteessa postin työntekijät olisivat olleet jopa työnantajan taholta velvoitettuja perehdyttämään nämä lakon varalle vuokrattavat työntekijät etukäteen

todella kyllä täälläkin päässä iloisia uutisia odotetaan kansallispuiston perustamisesta mutta ehkä sillä tapaa erilaisia iloisia uutisia että odotetaan että se kansallispuisto perustetaan porkkalaan

suomen lainsäädännössä ei ole yksityiskohtaista säännöstä vuokratyövoiman käyttämisen kieltämisestä työtaistelutilanteessa tarkoituksena korvata lakossa olevia työntekijöitä

oikeustieteellisessä keskustelussa on tullut ilmi että rikkurityövoiman käyttäminen ei sinänsä ole suomen lainsäädännössä kielletty työtaisteluiden aikana

omasta mielestäni tietenkin porkkala mutta nämä ovat tietenkin mielipidekysymyksiä

mutta sitten kun katsotaan kansainvälistä vertailua niin toteamme että vuokratyövoiman kieltäminen lakkojen murtamiseen eli rikkurityövoimana on lailla kielletty euroopassa muun muassa ranskassa belgiassa ja puolassa

olisin kysynyt ministeriltä enemmänkin tähän rakentamiseen liittyen sitä että niin kuin kaikki tiedämme se on haasteena että meillä niitä kohtuuhintaisia asuntoja ei ole riittävästi